kreikan kohtalo olisi ollut selkeä signaali muille etelä euroopan maille kuten espanjalle jonka avulla ne olisivat kyenneet ajamaan läpi tarvittavat leikkaukset ilman että kansa olisi noussut barrikadeille

pankit ovat liikelaitoksia jotka tekevät sijoitustoimintaa

toivon että hallituksella olisi rohkeutta tehdä oikeita päätöksiä oikeista päämääristä ennen kuin eurooppa on pelkkä savuava raunio

pään laittaminen pensaaseen ja haihattelu että kriisi vain katoaa ihmeellisesti on toiveajattelua erittäin vaarallista toiveajattelua josta hinnan maksavat seuraavat sukupolvet

arvoisa puhemies

ilman valtion määrätietoista harmaan talouden kitkentää pienyrittäjät joutuvat kohta itsekin sortumaan lainvastaisuuksiin pärjätäkseen kiristyvässä kilpailussa

toiseksi juuri aliresursoidun poliisin tehtävä on suorittaa harmaan talouden torjuntaa esitutkia epäillyt rikokset ja mikä tärkeintä uskottavalla toiminnallaan ennalta ehkäistä talousrikollisuutta

poliisi ei kykene nykyisillä eikä hallitusohjelman tarjoamilla resursseilla täyttämään sille asetettuja tavoitteita eikä kantamaan korttaan kekoon suomen kipeästi tarvitsemien verotulojen takaisin saamisessa

arvoisa puhemies

vielä huolestuttavampaa on että maan työttömien poliisien määrän arvioidaan nousevan yli kahteensataan vielä kuluvan vuoden aikana

suomessa poliisien määrä on suhteessa väkilukuun jo nyt euroopan alhaisin

poliisin määrärahojen leikkaaminen johtaa kansan eriarvoistumiseen rikkaiden ostaessa turvapalvelunsa ja kansan kärsiessä ongelmalähiöissä ja maaseudulla

haluaisinkin jokaisen salissa olijan pohtivan uskotteko todella että teidän äänestäjäkuntanne olisi valmis leikkaamaan omasta ja meidän yhteisestä perusturvallisuudestamme

hyvät kansanedustajakollegat ja arvon hallitus harmaan talouden torjumisen tuottamat verohyödyt ja poliisin riittävät määrärahat näkyvät kansalaisille oikeudenmukaisempana turvallisempana ja rikkaampana yhteiskuntana

arvoisa herra puhemies

esitys koskee europarlamenttivaaleja jotka ovat kansalliset vaalit

niistä ei pidä tehdä eu alueen maailmankansalaisuuteen tai tässä tilanteessa eurokansalaisuuteen perustuvia vaaleja joissa viralliseen asuinpaikkaan ei sitouduta

lakiehdotuksen perustelut vaikuttavat näennäisperusteluilta

tilannetta jossa suomessa tosiasiallisesti asuvilla ei ole mahdollisuutta valita äänestämistä suomen europarlamenttivaaleissa on pidettävä ongelmallisena suomeen kotiutumisen ja euroopan unionin oikeuden toteutumisen näkökulmasta

äänioikeuden tulisi olla nimenomaan oikeus äänestää kotivaltiossaan tai kunnassaan eikä valinta ja erivapaus jonka tiettyjen tahojen työntekijät saavat

ehdotus syntyi erityisesti kemikaaliviraston huolesta että heidän suomessa asuvat työntekijänsä eivät tietyissä tilanteissa saisi äänestää minkään maan europarlamenttivaaleissa koska heillä ei ole kotikuntaa suomessa

asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen en näe tarvetta tai perusteita siihen että sellaiselle eu kansalaiselle jolla ei ole kotikuntaa suomessa mutta joka asuu suomessa myönnettäisiin nykykäytännöstä poiketen äänioikeus suomessa järjestettävissä eurovaaleissa

ei ole olemassa laillista estettä sille että suomessa asuvalla euroopan unionin kansalaisella niin halutessaan olisi kotikunta suomessa jolloin hän jo nykyisen vaalilain mukaan on äänioikeutettu suomessa järjestettävissä euroopan parlamentin vaaleissa

kysyin onko puolustusvoimilla varaa niin sanottuun verkostokeskeisen sodankäynnin malliin joka suomessa tunnetaan maavoimien uutena taistelutapana

kysyn vakavasti

toteutuuko tämä ihanne tällä hetkellä

puolustusvoimiin kohdistuneista leikkauksista huolimatta koko maata puolustetaan

viime vuosien kehitys on saanut minut kuitenkin vakavasti epäilemään näiden vakuuttelujen katetta

arvoisa puhemies

odotan suomen puolustusvoimien pyrkivän samankaltaiseen rehelliseen puheeseen siitä miten budjettileikkaukset ja erilaiset sopimukset todellisuudessa vaikuttavat suomen kykyyn torjua vihollinen tulevaisuudessa

puolustusvoimista käytävän keskustelun tulee olla avointa rehellistä ja faktoihin perustuvaa ja meidän kansanedustajien tulee voida nojata ratkaisuissamme kaikkeen saatavilla olevaan tietoon

arvoisa herra puhemies

ensiksi

sillä ei ole kuin hetkellinen päivien tai parhaimmillaan kuukausien hidastava vaikutus markkinoihin jotka mielellään ottavat vaikka kaikki veronmaksajien rahat joita yksityisille sijoittajille vain lapioidaan

haluan puheessani tuoda esille tosiseikat jottei jälkikäteen kukaan voi sanoa etteivät perussuomalaiset itsekään ymmärtäneet tosiseikkoja sillä tällaisiakin yrityksiä olemme joutuneet näkemään

toivon että tässä asiassa mahdollisimman monella hallituspuolueen edustajalla olisi siviilirohkeutta kantaa vastuunsa suomen ja suomalaisten tulevaisuudesta

arvoisa herra puhemies

kannatan edustaja kettusen hylkäysesitystä

arvoisa herra puhemies

ongelmallisena pidin vain sitä että myöhään illalla saamani sopimusluonnos oli niin täynnä johdannaismarkkinoiden erikoissanastoa etten ymmärtänyt siitä juuri mitään

jos saisin esittää nöyrän pyynnön niin toivon että jatkossa yrittäisitte noudattaa ainakin julkisuuslain henkeä ja toimittaisitte asiakirjat sellaisella aikataululla että kansan valitsemat edustajat ehtisivät niihin tutustua ja ymmärtää mistä ovat päättämässä

minun mielestäni vakuus on sellainen että jos ostan vaikkapa asunnon niin asuntoni osakekirja on pankilla vakuutena ja jos tulen maksukyvyttömäksi niin pankki myy asuntoni

toivon rehellisesti että tällaisten vakuuksien käyttö ei siirtyisi suomen pankkimaailmaan sillä silloin suomikin olisi alta aikayksikön ennennäkemättömässä pankkikriisissä tyhjien vakuuksiensa kanssa

olisinkin kiinnostunut tietämään millä perusteella hallitus uskoo että nämä toimet auttaisivat vihdoinkin ottamaan sen kuuluisan niskalenkin markkinavoimista kun sitä suurista puheista huolimatta ei ole vielä onnistuttu tekemään

nyt näyttää kuitenkin siltä että tarkoitus on vain huolehtia siitä että saksalaiset ranskalaiset ja englantilaiset suurpankit saavat sijoituksensa turvaan veronmaksajien rahoilla

myös hallituksen tulisi mielestäni kyetä tunnustamaan tosiasiat ja sen pitäisi yrittää löytää toimiva ratkaisu jolla suomi ja suomalaiset selviäisivät tulevista huonoista vuosista mahdollisimman hyvin

suomi on toistaiseksi vielä hoitanut asiansa hyvin ehkä viimeisiä vuosia lukuun ottamatta joten se olisi varsin turvallinen sijoituskohde ja turvasatama valuutalle euroopassa

uskon että kaikilla on tässä varmasti hyvä aikomus ja vilpitön usko oman linjansa oikeellisuuteen mutta aina kannattaa katsoa myös muita vaihtoehtoja vaikka ne olisivatkin vaikeita

hänen mukaansa on harhaluulo ettei eurosta eroaminen vaikuttaisi merkittävästi hyvinvointiyhteiskuntaan

että euron pelastamista ja eurossa pysymistä hinnalla millä hyvänsä ajavat tahot kertoisivat millaisia seurauksia siitä on tavallisille suomalaisille

on harhaluulo että eurossa pysyminen ei vaikuttaisi merkittävästi hyvinvointiyhteiskuntaan